minusta olisi erittäin kohtuullista että nyt tehtäisiin tämä uusi asento palattaisiin parlamentaariseen valmisteluun joka lisäisi luottamusta tässäkin talossa ja muutoin luottamusta tämän asian eteenpäinviemiseen puhumattakaan kunnissa olevasta ilmapiiristä

ehkä merkittävin puheenvuoro tässä suhteessa oli liittokansleri merkelin puheenvuoro jossa hän viittasi finanssiunioniin ja poliittiseen unioniin jotka tarkoittaisivat kulkemista liittovaltiotiellä josta edustaja pekkarinen omassa puheenvuorossaan puhui

tarvitaan kansanäänestys mikäli liittovaltiokehitys nyt tehtävien päätösten seurauksena ikään kuin menee eteenpäin ikään kuin vaivihkaa etenee näitten kriisiratkaisujen seurauksena

onko kataisen hallitus valmis kansanäänestykseen mikäli tämä kehitys näyttää näin jatkuvan toisin kuin aikoinaan lipposen ja niinistön hallitus teki

herra puhemies

olen samalla tavalla huolissani kuin edustaja niinistö ilmavoimien voimavaroista tämän vuoden loppuun saakka ja ensi vuonna

mutta todellakin on syytä kantaa huolta ilmavoimien voimavaroista tänä aikana jolloinka sotakoneiden aktiivisuus euroopassa euroopan rajoilla ja myös suomen rajojen lähituntumassa on kasvanut tuula höök sekä venäjänkin toimesta paitsi venäjän toimesta myös muitten toimesta jolloinka valvontatoiminnan pitää toimia

arvoisa puhemies

edustaja heinäluoma vastasi tekemääni kysymykseen ja jään nyt odottamaan kaikessa rauhassa ensi kevääseen että demarit tulevat esittämään hyvissä ajoin että tehtäisiin näitä siirtoja

dem

puolue ja keskusta sopivat nykyisen kotihoidon tuen perusteet ja silloin oli tarkoituksena nimenomaan se että täytyy saada päivähoitoon yksi jykevä vaihtoehto lisää yksi vahva vaihtoehto lisää jo olemassa olevien vaihtoehtojen rinnalle jotta syntyy todellinen valinnan mahdollisuus pienten lasten vanhemmille valita lastensa kannalta perheidensä kannalta kaikkein paras vaihtoehto lapsen hoitamiseen

mikä on tämän logiikka

tämä oli se avain

sos

dem

vaikka käsittely olikin suhteellisen lyhyt käsittely se ei ollut kuitenkaan mikään läpihuutojuttu koska asiaa tarkasteltiin nimenomaan maanpuolustuksen näkökulmasta ja puolustusvoimien erityistarpeitten näkökulmasta

sehän on totta taikka se voi olla totta mutta mitä se tarkoittaa käytännössä sehän selviää vasta sitten jos tai kun tämä sopimus astuu voimaan ja ruvetaan elämään tämän käytännön mukaan

sen jälkeen vasta nähdään mitkä ne vaikutukset ovat olletikin kun puolustushallinnon edustajat eivät voineet antaa tähän sen kummempaa vastausta vaikka sitä tivattiin moneen otteeseen

tämä ei ole siis läpihuutojuttu ja jättäytyy tuuli taittaa kun hallinto täytyy todeta että puolustushallinto ja puolustusministeriö puolustusvoimat ovat olleet tämän lohkoasian valmistelussa käytännössä mukana

panin merkille että ne eivät ole kriittisestä sävystä huolimatta asettuneet poikkiteloin tämän asian eteenpäinviemistä kohtaan ei asetuttu myöskään silloin kun tästä asiasta keskusteltiin valiokunnassa

olennaista on myös se että puolustushallinnon edustajat tulevat jatkossa osallistumaan tämän ilmatilalohkon käytännön toteuttamiseen työryhmätyössä jolloin sitten nähdään mitä vaikutuksia tällä tosiasiassa tulee olemaan

pidän tärkeänä sitä että mietinnön laatinut valiokunta on todennut hyvin selvästi puolustusvaliokunnan kannanoton joka viittaa tähän maanpuolustukselliseen näkökohtaan ja puolustusvoimien erityistarpeisiin

ihan loppuun totean sen että olisi ollut alun perin erittäin hyvä että myös nämä kaksi muuta pohjoismaata ruotsi ja tanska olisivat tätä yhteistä ilmatilalohkoa valmistellessaan voineet liittyä tähän samaan järjestelyyn

täällä on tuotu esille ainakin edustajien heinäluoma lindtman ja kanerva puheenvuoroissa ajatus siitä että tp utvan vakiokokoonpanossa olisi sisäministeri

minä yhdyn tähän käsitykseen erittäin vankasti johtuen nimenomaan siitä syystä että ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat päällekkäin ja limittäin niin monelta osin tänä päivänä keskenään että tämä valiokunnan täydentäminen on enemmän kuin perusteltua tässä ajassa

hallitusohjelmassa on tällainen lause että hallitus huolehtii ulkoisen turvallisuuden sisäisistä edellytyksistä

missä vaiheessa hallituksen työskentelyssä on näitten sisäisten edellytysten läpikäynti niin että ne ovat kunnossa ajatellen meidän ulkoista turvallisuuttamme

herra puhemies

varmasti tämän edustaja koskisen aloitteesta käytävän keskustelun arvokkaimpia anteja on se että voidaan todeta yhdessä että meillä on yhteinen venäjä politiikka ainakin tässä salissa ja suomen poliitikoilla yhteinen venäjä politiikka ja se on minusta hyvä noteerata

toivon että hallitus tämän asian noteeraisi

edustaja kanerva sanoi voimakkaasti

varmasti tämä arvio pitää paikkansa ja on syytä pohtia keinoja joilla se vaaka kääntyy sitten parempaan suuntaan turvallisempaan suuntaan

minusta siitä voisi avautua ja niitten yhteisten uhkien torjumisen hallitsemiseen voisi löytyä aikaa myöten ei heti mutta aikaa myöten yhteistä politiikkaa yhteistyömahdollisuuksia

herra puhemies

tämän talousvelkamyrskyn alle on jäänyt keskustelu lähes kokonaan puolustuksen näköaloista

vaikka myös puolustuksen puolella on tarvetta säästää niin tällä kertaa neljän vuoden mittaiset säästöt ovat erittäin ronskeja keskimääräistä kovempia niin kovia että puolustusvoimain komentajakin totesi niitten jälkeen että tämä tarkoittaa riskin ottamista suomen puolustamisessa ja se on hiljaisen kenraalin puheeksi vakavasti otettavaa puhetta

pääministeri ja edustaja sasi erittäin vankasti puhuivat talouskehysten budjettikehysten pitämisestä niiden täytyy pitää

toisekseen

kun leikkaukset suuntautuvat alueellisten joukkojen varustamiseen nykyaikaistamiseen siis sitä ei sallita niin sehän on suora isku alueellisen puolustuksen ytimeen

tästä tulenkin johtopäätökseen että olisi ollut kyllä paikallaan että hallitus olisi nöyrtynyt asettamaan todellisen parlamentaarisen valmisteluelimen tekemään puolustusvoimien uudistamista

ministeri rinne teidän puheessanne oli työllisyyden ja kasvun teeman pohjalta uusia sävyjä mieltä lämmittäviä sellaisia

herra puhemies

euroopan unioni on turvallisuusyhteisö laajasti ymmärrettynä ja myös vähän suppeammin ymmärrettynä

joulukuussahan ainakin osittain tätä asiaa pohditaan ja siinä varmaan tämä niin sanottu voimavarapolitiikka voimavarayhteistyö on framilla hyvinkin keskeisellä tavalla tämä pooling and sharing politiikka jota myös sitten natossa harrastetaan vähän toisella englanninkielisellä nimellä

edustaja backman vain taisi sanoa puheenvuorossaan että linja jatkuu muuttumattomana niin kuin se on kataisenkin aikana ollut ja presidentti niinistön aikana ollut ja se on varmaan hyvä asia

minä luulen että kansalaisten luottamus euhun kasvaisi jos tästä voitaisiin saada lisäarvoa eun kannalta ja myös suomen kannalta

sen verran vielä jatkan yliajalla että kun natolle suomen kansan enemmistö sanoo että ei käy niin eun samalle pyrkimykselle kansa sanoo että kyllä se voisi käydäkin

päivänä kesäkuutahan puolueellanne oli puoluekokous useampanakin päivänä mutta tuona päivänä puolue otti kantaa tähän ottawan sopimukseen että siitä pitäisi irtautua siis irtautua maamiinojen hävittämisestä

herra puhemies

nyt kysymys kuuluu

oliko teillä herra pääministeri puhetta tästä asiasta hallitusneuvotteluissa että voisitte edistää tätä asiaa ja aiotteko te ryhtyä tässä asiassa käytännön toimiin

siis se on todellakin sillä tavalla että suomessa on päätetty että suomi osallistuu yhdessä ruotsin kanssa islannin ilmavalvonnan yhteydessä toteutettavaan harjoitukseen ei siis edes islannin ilmavalvonnan harjoitukseen vaan sen yhteydessä tapahtuvaan harjoitukseen yhdessä ruotsin kanssa

tässä on aivan selvä raja aivan selvä raja ja tätä ei saa sekoittaa sitten kansainvälisillä areenoilla missä suomikin esiintyy antaa ikään kuin liukua sinne päin siihen ilmavalvonnan suuntaan

ei se näin voi olla vaan pitää pysyä tehdyssä päätöksessä

kiinnitän huomiota siihen että täällä käydyn hyvän keskustelun jälkeen hallituksen sisällä on ollut aika merkittävää rakoilua arktisen politiikan sisällöstä

tässä minä en viittaa mihinkään kahnaukseen jäämerellä vaan viittaan siihen että hallituksen sisällä on erilaisia käsityksiä siitä mikä on suomen hallituksen arktinen politiikka vaikka täällä annettiin semmoinen kuva että ollaan suloisesti yhtä mieltä

ja kolmanneksi herra puhemies

herra puhemies

kuntarakennejuttu ja sitten sote asiat vielä ennen vaaleja kunnille lausuntakierrokselle jotta ne tietävät mikä tässä on oikein edessä mistä oikein valitaan

minun mielestäni se on se että me pohjoismaat koetamme varjella täällä olevaa poliittista ja sotilaallista vakautta ja varjella sitä estää vastakkainasettelun syntymistä tehdä kaikki yhteistyön puolesta

tätä käsillä olevaa perustuslain uudistusta taikka muutosta voi luonnehtia hienosäädöksi joka toteutuessaan kyllä vahvistaa suomessa parlamentaarista elämänmenoa

minusta tämä täytyy pitää mielessä

presidentin vaalitapa muutettiin suoraksi ja presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia karsittiin erittäin rasakalla kädellä presidentti urho kekkosen presidenttikauden jälkeen ja nyt tässä on käsillä todellakin hienosäätöä edustava muutos mutta nimenomaan parlamentaarisen elämänmenon vahvistamisen suuntaan

se on viisas

kolmiossa presidentti hallitus ja eduskunta valta hiukan liikkuu ja nitkahtelee hallituksen puolelle ja eduskunnan puolelle pois presidentiltä mutta erittäin maltillisesti ja tätä nyt tämän jälkeen syntyvää mallia voi pitää suomalaisena mallina

herra puhemies

se on suomalainen sovellutus joka perustuu vuosikymmenten kokemukseen ja myös viimeisen kymmenen vuoden kokemukseen jota olemme valtiosäännöstä saaneet

se tarkoittaa sitä että valmistelutapa vaikuttaa monta kertaa lopputulokseen ja ilmapiiriin

palautan mieliin puhemies heinäluoman erittäin kuuluisan iisalmen puheen marraskuussa viime vuonna puheen jossa hän piti laajapohjaista parlamentaarista valmistelua ehkä parhaana tapana tehdä näin laajakantoinen kaikkia koskettava uudistus

yhdyn myös siihen käsitykseen että perustuslakia täytyy käsitellä aina erillään suhdanteista erillään konjunktuureista sekä taaksepäin että eteenpäin

se ei ollut vastakkainasetteluun perustuva perustelu vaan kahden hyvän rinnalle vielä yksi lisää jotta vanhemmat voisivat valita perheen tilanteen mukaan mikä olisi heille kaikkein sopivinta

mutta tämä suhdanteista erillään olo tarkoittaa myös sitä että ei puolue voi nyt puhun tietysti lähinnä vain keskustasta ottaa näin suuressa ja perustavassa asiassa niin vain erilaisia kannanottoja ennen vaaleja ja vaalien jälkeen

mallit olisivat suurin piirtein jo reilassaan kuntalaiset tietoisia palveluista ja omasta kotikunnastaankin ja äänestäjätkin voisivat mennä jonkun tietoisuuden vallassa kohtapuoliin äänestämään

en niitä tässä toista

tämä kotihoidon tukihan on edelleen vanhempien suosiossa ja nimenomaan sillä perusteella että se antaa todellisen aidon valinnan mahdollisuuden vanhemmille päättää oman perheen asioista niin kuin he lystäävät

hallituksessa ollen ja oppositiossa ollen se ei voi niin vain muuttaa omia kantojaan näinkin suuressa asiassa vaan kyllä sen täytyy kulkea vaalituloksesta riippumatta vakaasti eteenpäin niin kuin se on itsetunnossaan asian harkinnut vuoden tai kahden pituisen asian valmistelun aikana

tämän takia toivon että hallitus perääntyy tästä hankkeestaan

tällä tarkoitan sitä että kun keskusta oli tekemässä kompromissia lähinnä kokoomuksen ja sdpn kanssa ja muittenkin kanssa ennen vaaleja niin minä en kyllä näe perusteita sille että keskusta olisi nyt muuttamassa omaa kantaansa vaikka puolueen poliittinen asema on muuttunut vaalien tuloksena semmoiseksi kuin se muuttui

mielestäni merkittävin asia tässä muutoksessa on sittenkin se millä tavalla presidentin ja hallituksen välistä suhdetta säännellään ja nimenomaan mitä tehdään jos näitten instituutioitten välille syntyisi ristiriitatilanteita maan ulko ja turvallisuuspolitiikassa

totta kai siinä on kysymys myös henkilökemioista totta kai tämä on ihmisten politiikkaa mutta siitäkin huolimatta se olisi erittäin harvinaista

pidän erittäin myönteisenä sitä että nyt uudessa perustuslaissa esitetään tämän ristiriitatilanteen sääntelemiseksi sitä että eduskunnan täysistunto ratkaisee viime kädessä ristiriitatilanteen ei mikään valiokunta tai pieni poppoo vaan nimenomaan eduskunnan täysistunto siis tämä joukko joka täällä on kuitenkin täysilukuisena koolla

yhteistoimintavelvoite on selvä ja sehän toteutuu käytännössä presidentin ja valtioneuvoston asianomaisen ministerivaliokunnan eli utvan yhteisissä kokouksissa

presidentillä on vahva asema myös tulevaisuudessa ulko ja turvallisuuspolitiikassa varsinkin kun vielä muistetaan se että hän on puolustusvoimien ylipäällikkö

se oli tapani töllin puheenvuoro missä viitattiin tähän presidentin valtaoikeuteen joka on olennainen asia kun puhutaan suomesta ja suomen ulkopolitiikan suunnittelusta ja päätöksenteosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin se yksimielisyys mikä täällä on vallinnut koskee tarkasti ottaen osallistumista erbil operaatioon ja se on tietysti myönteinen juttu